ministeri räsänen ei ole paikalla keskusteluun päähän toiselle ja

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen yhdestoista ensiapu on menossa ehdotetaan se lähetetään hallintovaliokuntaan ministeri räsänen on paikalla keskusteluun perheen tai siellä tyttö

pöydällepanoa varten esitellään päivä sitten kolmastoista sija voimien johto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle neljästoista ensimmäistä kaksituhattaviisitoista pidettävään

rökittäneen hyväksytty samoin päiväys neljästoista viilo kaks kymmenes yhdeksäs asioiden osalta eduskunnan seuraa täysistunnon keskiviikkona neljästoista ensimmäistä kaksituhatta neljä viisitoista kello

arvoisa puhemies

liikenteelle tulee antaa kaikki mahdollisuudet toimia talouskasvun edistäjänä

arvoisa puhemies

kiitoksia ministerille ja jaoston puheenjohtajalle esittelystä

paljonkin tässä olisi kysyttävää mutta aloitetaan tuolta hätäkeskuslaitoksen toiminnasta ja ylipäätään näistä ict hankkeista

on varmasti aivan asiallista että näihin on kiinnitetty näin huomiota ja tuota lisämäärärahaa on sinne esitetty mutta mikä on nyt näitten ict hankkeitten tilanne ajallisesti kun tiedetään että vitja on viivästymässä ja paljon muita isoja hankkeita on meneillään eli miten näitten yhteensovittamisen on ajateltu sitten sujuvan

arvoisa puhemies

mikään ei todellakaan indikoi tavara ja henkilöliikenteen vähenemistä maanteillä ja rajoilla joten kiitos määrärahojen lisäämisestä sinne

jos puhutaan tästä ensimmäisestä eli rikoslain pykälän muuttamisesta ja metsälain uudistamisesta niin kyllä kyseenalaistan kokonaisuudistuksen elinkeinolakina sikäli että tässä kuitenkin puhutaan yksityisomaisuutta säätävän lain uudistamisesta

mutta mikään ei myöskään indikoi järjestäytyneen rikollisuuden perheväkivallan liikennerikkomusten vähenemistä joten siinä mielessä poliisin määrärahojen supistaminen kyllä tuntuu todella huolestuttavalta sisäisen turvallisuuden kannalta

haluaisin sitten vielä nostaa esille poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen kiinteistöt ja senaatti kiinteistöjen aseman tässä valtion kiinteistömassassa

asiantuntijakuulemisissakin todettiin että tämä on sittenkin jonkinlainen kompromissi kuuden puolueen hallitukselta johon lakiesitykseen valiokuntakin teki muutoksia eikä tämä mietintö ole myöskään ollut yksimielinen

kompromissin tulokseksi tulkitsen ainakin uuden byrokratian luonnonsuojelun varjolla enkä tarkoita tässä mitenkään sitä että vastustaisin luonnonsuojelua tai ympäristönsuojelua en todellakaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

oletteko tietoinen tuolla pohjoisessa lapissa olevasta raja joosepin rajanylitysaseman todella pahasta sisäilmaongelmasta

perussuomalaiset haluavat kehittää nimenomaan tilarakentamista

mutta meillä on luonnonsuojelu ja ympäristölait erikseen jo säädettyinä ja niin kuin hallituksen esityskin toteaa monimuotoisuuden heikentyminen ei ole pysähtynyt

en muistele vanhoja tässä kuten edelliset puhujat mutta vanhaa sanontaa kylläkin että sen koti korjaa mikä maailmalla rähjääntyy

tilarakenteen kehittämiseksi tarpeellisilta vapaaehtoisilta tilusvaihdoilta ja kaupoilta tulee poistaa varainsiirtovero maanmittauskulut ja mahdollinen myyntivoittovero

vaikka olemme sitoutuneet monin eri tavoin kansainvälisiin ilmastosopimuksiin joilla vähennetään muun muassa kasvihuonekaasuja päästöjä olemme lisäämässä fossiilisten polttoaineiden käyttöä muun muassa päästökaupan vuoksi

kodeissa asuvat perheet ja nyt puhutaan muun muassa tässä välikysymyksessä perheitten toimeentulosta lapsilisiin tehtävästä säästöstä joka koskettaa siis erityisesti lapsiperheitä

maata ei valmisteta uutta se on siksi arvokasta ja tilusvaihtojen tuomat hyödyt toki ovat kiistattomia vaikkapa aina ilmastopolitiikkaa tai tiejärjestelyjä myöten

vientialojen edellytyksiä on edelleen vahvistettava ja vaikka tällä hetkellä voidaan todeta investointien kääntyneen kasvuun ei löysätä saa

kirves on aina ollut hyvä metsänhoitaja ja sikäli tämä laki mielestäni on osin suomalaista metsätalonpoikaista ajattelua syyllistävää

saadun selonteon mukaan kokonaistuottavuus on kehittynyt vaatimattomasti ja rahoitusasemamme paranee vain talouden kasvulla muutoin meillä on kivulias säästöjen tie edessä

mutta kyllä tämä laki on leikkauslaki valitettavasti ja toivoisin kuten edustaja kalmari että valiokunnassa vielä pystytään vaikuttamaan hivenen positiivisempaan suuntaan ja kehittämään tätä tilusvaihtoa niin kuin sen tarkoitus on ollut

mutta kuten on todettu se mikä tässä on närästänyt ja myöskin vastalauseessa esille tulee on tämä uusien erityiskohteitten lisääminen tähän lakiin

ministeri huovinen otti esiin sosiaalihuoltolain jonka tavoitteena on vähentää niitä luukkuja joilla tukea tarvitsevat tai muuten apua tarvitsevat ihmiset liikkuvat

vaikka ilmastosopimuksissa unionilainsäädäntö tulee entistä enemmän koskemaan metsiämme on suomen eu strategiassa aina painotettava metsiemme merkitystä kansallisesti mitä ei tule unionista käsin liikaa ohjata

lakiesityskin toteaa että se tuo lisäarvoa hehtaareille vuosien saatossa ja jotenkin tässä maatalouden kannattavuustilanteessa me tarvitsemme kyllä lisäarvoa niille maatalousmaana oleville peltohehtaareille

mutta siis perhe yhteiskunnan perusyksikkö

havumetsävyöhykettä johon suomikin kuuluu ymmärtääkseni riittää hyvin pitkälle itään päin osittain myöskin länteen

tutkimusten mukaan lapsiperheet asuvat ahtaasti köyhyys periytyy lastensuojelutoimenpiteitten kohteena olevien määrä on lisääntynyt ja on siis syytä kysyä missä ja kuinka monella on se hyvä arki lapsiperheessä

arvoisa puhemies

kun meillä on olemassa suojelukohteita jo entuudestaan meillä on natura meillä on metso ohjelma vapaaehtoisuuteen perustuva niin en näe että tässä olisi tarvinnut näitä kohteita sikäli lisätä

huolimatta siitä että tuuli tuulee kotimaan kamaralla sen huoltovarmuus ei ole tällä hetkellä sama kuin turpeella sateisesta kesästä huolimatta

niin voi kyllä perustellusti sanoa että useilla hallituksen päätöksillä on perheiden arkeen vaikutusta ja niillä on tulevaisuuteen vaikutusta

on lisäksi poukkoilevaa politiikkaa että aiempien hallitusten poliittisiin linjauksiin perustetut investoinnit osoittautuvat nyt käyttökelvottomiksi ja joudutaan tekemään investointeja uudelleen esimerkiksi juuri hiilikattiloihin

on erittäin tärkeää jättää tuleville sukupolville metsät siinä kunnossa kuin missä me ne olemme saaneet ja niinhän myös yksityismetsälainsäädännössä sanotaan että käytetään vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia

ensimmäisessä puheenvuorossani kysyin ministeriltä että onhan hossan hanke tuttu ja nyt voin ainakin olla vakuuttunut siitä että tämä isänmaallinen erittäin erittäin isänmaallinen hanke on nimenomaan ministerille tuttu ja kyllä minun puolestani voidaan vaikka tänä iltana päättääkin siitä että kansallispuisto nimenomaan hossaan rakennetaan

se on selvä asia

meillä on pirstaloitunutta metsää ja metsästään erkaantunutta omistajaa jota mielestäni ei tällä lailla kyllä välttämättä napata kiinni vaikka sitäkin on esitetty perusteeksi tälle lainsäädännön uudistamiselle

edellinen hallitus linjasi hajautettua energiantuotantoa niin että pienet chp laitokset joutuivat kannattavuusongelmiin ja paikallistalous ei ainakaan energiantuotannossa edisty

jos vielä mietitään näitä uusia erityiskohteita niin kuten on kirjattu mietintöön tarvitaan koulutustakin varmaankin jonkinnäköistä valvontaa miten näitä kohteita nyt sitten jatkossa kohdellaan ja miten huolehditaan

toivon että tämä ajattelu suoritteista ei siirry tällaisenaan esimerkiksi toisen asteen ammatilliseen koulutukseen vaan toivon että tuloksellisuus ajatellaan siellä aivan toisella tavalla syrjäytymisen estämisenä ja opiskelijoitten hyvinvointina miten se sitten mitataan

olemmeko velkaloukussa kun olemme mukana eun vakaus ja kasvusopimuksessa eikä kuitenkaan lainanotto helpota investointien kautta kansantalouttamme

haluaisin nyt ministeriltä kysyä

valiokunta pitää järjestelmän toimivuuden kannalta kuitenkin olennaisena että kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuvat leikkaukset toteutetaan valtionosuusprosenttia muuttamalla jolloin sen vaikutus kaikissa kunnissa asukasta kohti on yhtä suuri

mehän tiedämme että kun ne ovat olleet päästökaupan ulkopuolella niin sieltä kuitenkin merkittäviä tuloksia voidaan saada aikaan vaikkapa nimenomaan maatalouden tuottamia biopolttoaineita tai mitä muuta vastaavaa vähäpäästöistä meillä suomessa on mahdollista ottaa käyttöön

arjen turvallisuutta on myös nimenomaan taloudellinen pohja että tietää vaikka niiden pientenkin tulojen säännöllisyyden eikä se että kuulemme monesti epäsäännöllisistä ja vieläpä pienistä tuloista

jos me mietimme nyt suomen tulevaisuutta ja tulevaisuuden elinkeinoelämän perusteita ja me puhumme biotaloudesta niin onko tämä laki puumassaankin perustuvan biotalouden tuki

minun mielestäni suomalainen metsätalous virheistään huolimatta pääsääntöisesti on ollut luontoarvoja kunnioittavaa ja tämmöinen talonpoikainen periaate siinä että kirves on metsän hyvä hoitaja

samalla on tärkeää että kunnissa pyritään peruspalvelujen saatavuutta vaarantamatta edelleen parantamaan julkisten palveluiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta

tänään keskustelemme oikeudenmukaisista yhteiskunnallisista tulonsiirroista lapsilisästä joka on suomalaisen ja sitä kautta pohjoismaisen hyvinvointimallin menestystarina ja toki julkiset palvelut ovat myös osa sitä

tilanne on nyt se että hallitus on lisännyt kehyksiin määrärahoja poliisille rajavartiolaitokselle ja suojelupoliisille mutta se ei poista sitä tosiasiaa että hyvin monta hallituskautta on vain rehellisesti sanottava siellä on ollut se kummallinen kiikkulauta että kehykset ovat olleet laskevat

hallitusohjelman mukaan kuntien uusien ja nykyisten tehtävien ja velvoitteiden lisäämistä ja laajentamista rajoitetaan ja niille osoitetaan valtion rahoitusosuutena yli puolet todellisista kustannuksista

jos vielä ajatellaan tuota täyden suojelun periaatetta ja vanhojen metsien muuttumista pikkuhiljaa hiilivarastoksi eivät ole enää hiilinielu niin kyllä tulee kysymykseen myöskin se onko meillä syytä ihan vakavasti harkita ja puhua siitä voidaanko tätä täyden suojelun periaatetta ruveta purkamaan

sitä silmällä pitäen on huolehdittava myös nykyisistä ja tulevaisuuden työpaikoista ja myöskin koulutuksesta jolla saamme uusia osaajia energiantuotantoon

henkilökohtaisesti minun on kuuron yksinhuoltajaäidin tyttärenä mahdoton kuvitella elämääni niin tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä kuin nyt koen olevani

hallintovaliokunta pitää myönteisenä että tästä on nykyisessä tiukassa taloustilanteessa voitu pitää kiinni kuten vanhuspalvelulain toimeenpanossa on osoitettu

sitten lisäbudjetilla on helpotettu tilannetta mutta sitä pysyvää tasoa ei ole näillä monien hallitusten budjeteilla kuitenkaan saatu aikaan

onnittelut myös ihmisoikeuksien a statuksen saamisesta